eikö tämä viittaa siihen että paikallinen intressi ja etujen korostaminen on jotenkin enemmän esillä kuin strateginen näky

ja jos taas tavoitellaan tämmöistä selkeää valtiojohtoisuutta päätöksenteolle eikö silloin pitäisi olla olemassa jokin yhteinen selkeä käsitys siitä mitä metropolipolitiikka tarkoittaa mitkä ovat sen edut ja haitat ja mihin siinä pyritään

oikeusministerin linjaus siitä että vakavia rikoksia tehneet henkilöt pidetään telkien takana on tietysti ihan oikein mutta noin kansalaismoraalin kannalta ei ole ihan helppo vastata sellaiselle ihmiselle joka kuvaa tilanteen jossa kaveri varastaa kaupasta arvokkaita elintarvikkeita menee kassan läpi myyjää on ohjeistettu niin että siihen ei saa puuttua mutta paikalle kutsutaan poliisi poliisi antaa sakon ja sitten hetken kuluttua sakon saanut repii sakon omassa autossaan

mitä vastataan tämmöiselle kansalaiselle joka kertoo että näin on tapahtunut ja epäilee parlamentin ja parlamentaarikon moraalia

kuulin vähän aikaa sitten radio ohjelman jossa lappilaiselta palopäälliköltä kysyttiin miten tämän toimen harjoittaminen siellä onnistuu

kaltiokumpu vastasi ihan oikein että emme me ratkaise tässä nyt tämmöistä suurta eriarvoisuuden periaatetta vaan korjaamme epäkohdan jolla voidaan varmistaa tärkeän pelastustehtävän hoitaminen

mutta se minua tässä hiukan ihmetyttää että täällä monet ovat kiinnittäneet huomiota tähän suojaosaan sellaisetkin edustajat jotka toisessa yhteydessä olisivat voineet varmistaa että meillä nyt sellainen on

kuisma viisaasti sanoi että olisi todella yhteiskunnallisesti merkittävää jos työttömät voisivat jonkin verran ansaita jos ja kun tekevät töitä

mutta tätä sata komitea esitti ja siihen tuli vielä selkeä lukukin ja sitten kävi niin että ammattiyhdistysliikkeet kaatoivat tämän hankkeen

minä toivoisin että tästä salista niillä vasemmistopuolueiden kansanedustajilla jotka ovat selvästi viisaasti perusturvamiehiä ja naisia olisi menestystä sitten kun ammattiyhdistysliikkeen keskeisin johto ja luottamustehtäviin valitaan luottamushenkilöitä

olisihan se hauskaa jos valinnaisuus määriteltäisiinkin niin että vanhemmat voisivat aina päättää onko se keskustalainen vai kokoomuslainen vai sosialidemokraattien koulu minne lapsensa laittavat

mutta vakavasti kyllä suomalainen peruskoulu on melkoinen yhteiskuntapoliittinen ja koulutuspoliittinen innovaatio

olisiko mahdollista pikkuisen kertoa mitkä syyt koulutuspolitiikassamme tai yhteiskunnassamme antoivat aiheen nimenomaan tällaisiin valintoihin miksi ei esimerkiksi dialektiikka

voisiko näitä vähän syventää

tämä on melkoinen pumaska aikamoinen haaste sille joka haluaa siihen perehtyä mutta äärimmäisen tärkeä ja oleellinen asiakirja

jos haluaa luoda tuommoisen mikrokuvan siitä mitä hyvinvointiyhteiskunta on niin silloin me tietysti niin kuin tässä on tehty käsittelemme lakeja ja asetuksia

mutta jos haluaa katsoa vähän isoa kuvaa sieltä taustalta silloin meidän on tunnistettava se mieli tai kulttuuri joka suomalaisilla on ollut silloin kun hyvinvointiyhteiskuntaa on tämän maan historiassa voimakkaasti rakennettu

jatkuvat vaatimukset etuuksien ja tukien korotuksista voivat puhutella opiskelijoita eläkeläisiä ja tuensaajaryhmiä mutta ne eivät vakuuta omalla työllään itsensä elättävää keskiluokkaa

minusta kun keskustellaan hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta meidän pitäisi löytää uudelleen se eetos se ajattelu ja tekemisen tapa jolla ensin otetaan vastuu itsestä omasta elämästä ja perheestä ja ollaan valmiita tekemään töitä myöskin yhteiseksi hyväksi

mutta keskustelun ilmapiiri paljastaa että ollaan herkän ja aran asian kanssa tekemisissä

me emme tule johtopäätökseen täällä sen mukaan mitä yleinen mielipide asiasta ajattelee tai sellainen yleinen mielipide joka on voimakkaasti tulkittu

se tarkoittaa myöskin sitä viittaan täällä näihin alun puheenvuoroihin että tässä salissa ei ratkaista asioita armon perusteella vaan lain ja oikeudenmukaisuuden perusteella

me emme siis armahda vanhasta vaan me toteamme että perustuslain mukaan ja tehdyn tutkinnan mukaan ei voida esittää perusteita sille että hänet vietäisiin valtakunnanoikeuteen

lopputuloksen osalta minusta on sanottava että perustuslakivaliokunta teki hyvän työn ja toimi asiallisesti hilliten kaiken asiaan liittyvän poliittisen pelin mahdollisuutta ja minusta tästä on annettava tunnustus sekä puheenjohtajalle että varapuheenjohtajalle ja muille valiokunnan jäsenille

tämän kaiken sanon huomioon ottaen sen että tasavallassa on samanaikaisesti meneillään vaalirahakeskustelu jonka yhteydessä on jo nyt tullut esille muutamia tapahtumia ja asioita joissa on selvästi menetelty moitittavasti ja jotka asiat tulee selvittää ja korjata ja niihin liittyviä poliittisia käytäntöjä muuttaa

sitten vielä lopuksi ihan lyhyt kommentti ed

minulle sopii erinomaisesti että kaikki vaalirahan kulkureitit läpivalaistaan ja niihin liittyvä poliittinen vaikuttaminen läpivalaistaan olipa kyse sellaisesta vaalirahasta joka tulee yrityksiltä tai sellaisesta vaalirahasta joka tulee korporaatiolta

kilpailukyky taloudellinen kasvu edellyttää metropolisaatiota

suomikin haluaisi päästä yritysten investoinneista osalliseksi mutta sitten kysytään että miksi me emme pääse ainakaan siinä mitassa kuin toivoisimme

olen vähän samaa mieltä kuin edustajatoveri mauri salo tuossa yhdessä kysymyksessään että eikö sittenkin ole niin että tämän asian kannalta meille tärkeämpi on kilpailukyky kustannustaso osaaminen kuin ihan tarkkaan ottaen tämä metropolipolitiikka

arvoisa rouva puhemies

tämä järjestelmä tarkoittaa sitä että perhepäivähoitajien selkänahasta ei samalla tavalla enää oteta sitä mikä tähän asti mikä oikeastaan liittyisi järjestelmän synnyttämien ongelmien korjaamiseen

koko tämä kysymys on siitä mielenkiintoinen että tällaisella hoitomallilla niin kuin mietinnössäkin sanotaan on tarjottu erinomainen vaihtoehto erityisesti pienten lasten ja sisarusten hoidon järjestämiseen ja se soveltuu erinomaisen hyvin haja asutusalueille

mustajärvi tuossa mainitsi

liekö taustalla arvostusten muutosta ja ehkä myöskin lapsiperheiden asuinoloissa tapahtuneita muutoksia

mutta arvoisa rouva puhemies tässä on eräs seikka johon kiinnittäisin huomiota

jos ajattelemme paljonko tässä olisi varaa lisätä perhepäivähoitajien palkkaa jotta tämän mahdollisuuden valitseminen olisi houkuttelevaa sekä työntekijöitten kannalta että perheiden kannalta nimittäin tämä kustannus mittaa käyttötaloutta tässä ei ole vielä mukana ollenkaan se mikä täytyy ottaa kokonaiskustannuksiin kun mukaan lasketaan investoinnit minua ihmetyttää että tällaista ikään kuin parannusohjelmaa ei voisi tehdä tai suositella

tiedän että nämä palkkakysymykset sovitaan ihan jossakin muualla kuin täällä mutta tällaisena rakennekysymyksenä voisi ihan ajatella että tästä voisi pienen suosituksen tehdä

jos tähän suuntaan lakia kehitettäisiin ja ministeriö toimisi toisin sanoen niin että nykyjärjestelmässä perhepäivähoidon houkuttelevuutta kehitettäisiin se tulisi suhteellisesti ottaen erinomaisen halvalla

kokonaisuutena on sanottava että vasta sitten tämä järjestelmä toimii minun mielestäni oikeudenmukaisesti kun on olemassa lastenhoitoon hoivaseteli

se annetaan vanhemmille oikeutena ja he saavat itse päättää käyttävätkö sen päiväkotiin perhepäivähoitoon omaan hoitoon kotona naapurilta ostettuun vai kuinka tehdään

minä en voi käsittää miksi tällainen retorinen keino jatkuvasti toistuu ja toistuu jos kunta toimii palvelun järjestäjänä

mutta kun se näin tehdään se avaa uuden kanavan ja voi toimia todella merkittävänä innovatiivisena keinona kun se käyttää markkinoita

täällä on annettu positiivista palautetta tälle esitykselle ja siihen positiivisen palautteen antajien kuoroon on helppo yhtyä

asiaan liittyvä ongelma on ollut pitkään tiedossa ja perheiden puolelta ja myöskin palveluiden järjestäjien puolelta tämä on otettu esille monella tavalla ja monta kertaa

tämän lakiesityksen luonteeseen sisältyy paljon sellaista hyvin ajankohtaista yhteiskuntapoliittista keskustelua siitä miten tämä palveluiden järjestäminen ja tuottaminen varsinkin on tulossa koko ajan aivan uuteen valoon kun pitäisi ottaa tämä asiakaslähtöisyys ihan toisella tavalla huomioon kuin tähän saakka

toivoisin että tämä toimisi esimerkkinä keskustelulle jota parhaillaan käydään

tästä ja tämäntyyppisistä asioista pitäisi keskustella eikä kuntien lukumäärästä

kun se vastaus tulee niin oletan että olemme sen jälkeen paljon viisaampia ja pystymme katsomaan tätä analyyttisesti

arvoisa rouva puhemies

ministeri sanoi tässä erinomaisen tärkeän asian että on mietittävä sitä miten tämä kohtuullisesti koskee kaikkia ihmisiä ja tuntuu myöskin kuljettajan kannalta kohtuulliselta

arvoisa puhemies

se on kyllä toistunut aika usein minun elämässäni mutta niissä tilaisuuksissa on yleensä semmoinen todellisuus että minun lisäkseni ei ole ollut muita eläviä paikalla kun olen puhunut mutta sopii näin

jos me katsomme tällaista isoa kuvaa niin suomalaisten ei tarvitse olla yhtään häpeissään siitä mitä meidän terveydenhuoltomme maksaa

siitä huolimatta sekä kansainväliset asiantuntijat että myöskin kotimaiset asiantuntijat antavat ymmärtää ja kaikki jotka asioita vähän ovat lukeneet tietävät että meillä on rahoituksen monikanavaisuuden ongelma joka tekee palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta yksityisestä ja julkisesta kokonaisuutena aavistuksen verran sekavia

tässä mallissa on minusta positiivista se että se tuo lisää palveluita se lisää valinnanmahdollisuuksia silloin kun se toteutuu hyvin se voi sitouttaa henkilökuntaa pysymään viroissa ja mahdollistaa ehkä ansaintalogiikkaakin tavalla jolla sitä tähän asti ei ole ollut mahdollista tehdä

se tehostaa laitteiden käyttöä ja investoidun omaisuuden tehokasta käyttöä kokonaisuudessaan

kilpailuneutraalisuuden kannaltakin tässä on varmasti ongelmia koska tiedän että meillä on sellaisia kuntia jotka eivät pysty laskemaan käyttötalouden kuluja millään selväjärkisellä tavalla ja sen vuoksi voi olla että muutamilla paikkakunnilla voi tulla monenmoisia valituksia ja saattaa olla että ainakin tuomarit niissä saavat hyvät tulot

kaiken kaikkiaan lakiesitys tässä muodossa kuuluu siihen sarjaan että jos meillä on hyviä lakeja semmoisia lakeja jotka voidaan viedä läpi ja sitten semmoisia lakeja joita ei sittenkään ehkä tarvitse vastustaa tämä kun uusia

keskustelu on päättynyt kaasujen käsittely keskeytetään

pöydällepanoa varten ystävä yrityksen kahdestoista sija voi myös neuvoston ehdotus on nyttemmin tapana tori seitsemäs

samoin päivystykseen kolmastoista sija neljästoista sija viidestoista sija kuudestoista sija seitsemän aasia varmistui akaasia kuuluu siihen viimeiseen ja tyydymme tähän

asko seljavaaran terävä puheenvuoro kiinnitti huomioni siihen että tässähän saattaakin nyt ol la mahdollisuus epäoikeudenmukaisuuteen jos näin alkuun päässyttä puistoa kehitetään ennen kuin nuuksiota

siksi toivon että kun ministeri päättää täällä rahoista niin otatte asianmukaisella tavalla huomioon sen että espoolaiset ovat siellä toki samalla tavalla odottamassa palveluiden tuloa kuin varmasti täälläkin

kyllä se vaan taitaa periaatteessa olla niin että tämä ihmisluonto on sellainen että vilppiä viekkautta ja vääryyttä hyväksi käyttäen se omaa etua tavoittelee näissä kysymyksissä ellei ole mitään jarrua päällä ja nyt sellainen jarru olisi hyvä olla

meillä on tuottavuusohjelma jota on paljon kritisoitu sen vuoksi että se vie työntekijöitä pois hallinnosta

voisiko olla niin että ihan ilman sen kummempia säädöksiä jossakin hallinnossa tehtäisiin päätös että tähän työhön palkattaisiin yksinkertaisesti hyviä tutkijoita koska he tienaisivat palkkansa ja tervehdyttäisivät kyllä selvästi tähän liittyvää rikollisuutta ja kaikkiaan sitä miten se vaikuttaa yhteiskuntamoraaliin

jos oikein ymmärrän en ole lääketieteen asiantuntija laisinkaan tähän liittyy paljon yleistä etua ja yleistä hyvää edistäviä päämääriä

kun tämä toteutetaan mahdollisimman avoimesti ja luottamuksellisesti ja läpivalaisun periaatteella miksi tällä henkilöllä jonka tietoja käytetään mutta jonka henkilötietoja ei sinänsä käsittääkseni missään vaiheessa luovuteta edes tutkijoiden käyttöön on niin merkittävä oikeus perua omien kudostensa käyttö

mikä eettinen ongelma on siinä jos täysin anonyyminä säilyvä ihminen luovuttaa tai antaa niitä tieteen käyttöön joka käyttö sinänsä on täysin legitiimiä ja oikein

mikä ongelma siitä syntyy suhteessa tähän henkilöön joka luovuttaa

arvoisa puhemies

totean nyt kuitenkin vielä että oikeus kehoon on tärkeä eettinen periaate hyväksyn sen mutta jos yleinen etu selvästi toteaa että tutkimuksella voidaan saada tietoa sairauksista niiden syntymisestä kehittymisestä vaikka perinnöllisyydestä niin minun käsittääkseni täysin anonyyminä tuleva kudos ja siitä saatava tieto ei sisällä ainakaan nyt en näe mitään selkeää eettistä ongelmaa suhteessa luovuttajaan jos siitä saatava tieto auttaa terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa meitä eteenpäin

poliittinen keskusteluhan sai vähän vauhtia muutama kuukausi sitten kun edellisten hallitusten ministeri enestam sanoi että hän tuli harhaanjohdetuksi jossakin vaiheessa tämän asian käsittelyä

pari päivää sitten oli hesarissa uutinen että oliko oikeusasiamies vai apulaisoikeusasiamies tutki tapauksen ja totesi että harhaanjohtamista ei ole tapahtunut

meitä olisi varmaan suunnattomasti helpottanut jos niin olisi käynyt

minusta tämä olisi erinomainen keissi tutkia mitä tässä oikein tapahtui aivan näin poliittisen uskottavuuden ja järjestelmän toiminnan kannalta

kaltiokumpu joka käytti hyvän puheenvuoron siitä minkälaiseen kriisiin voimme joutua jos käy niin että me emme osaa kuunnella ihmisiä silloin kun heitä pitäisi kuunnella vaan olemme tarjoamassa sellaisia rakenteita ja ratkaisuvaihtoehtoja joista puuttuu realismi

emme me pääse siitä mihinkään että vaikka faktat ovat minkälaisia niin kyllä ministereiden muun muassa ja kaikkien muidenkin päättäjien täytyy tunnistaa minne pyritään millä keinoilla mikä on mahdollista ja mikä on realistista

kun tällä sosiaalipolitiikan vaikealla alueella on työlästä löytää sellaisia toimenpiteitä jotka ovat yksiselitteisiä johtavat aina hyvään lopputulokseen ja joista edes suuri osa ihmisistä olisi samaa mieltä niin sellaisia kuitenkin näyttäisi olevan muutamia

me kaikki tiedämme minkälainen riesa alkoholin käyttö suomessa tänä päivänä on mutta toimenpiteet käytön ehkäisemiseksi ovat kovin vaatimattomia

minä ymmärsin ministerin ulostulosta että nyt tällä saralla on tapahtumassa merkittävä uudistus

näyttäisi siltä että tupakan käytön ja kulutuksen kohdalla on pystytty aikamoisiin käytön vähennyksiin pelkästään mainontaan puuttumalla

poliittinen keskustelu tuntuu olevan vaikea laji sitä olen tässä illan mittaan miettinyt vähän niin kuin ed

näyttää siltä että meistä jokainen vaan haluaa tuoda täällä esiin niitä yhteiskuntaelämän perspektiivejä piirteitä joilla voi omaa ajattelutapaa tukea